oletteko valmiita siihen että rakennetaan tie niille maille jotka eivät kerta kaikkiaan eurossa selviä joiden eurossa jatkaminen tuottaa uusia satoja ja satoja miljardeja euroja meidän muiden maksettavaksi

minäkin näen että siihen jonkun verran voidaan bioa laittaa lisää siihen jonkun verran tulee tuulivoimaa lisää mutta sitten sen jälkeen jää vielä ainakin parikymmentä terawattituntia joille pitää vastaus löytyä tavalla tai toisella

toinen asia liittyy ministeri tuomiojan täällä lausumaan lupaukseen siitä että tämä isäntämaayhteistyösopimus voisi tulla suureen saliin

nyt on

että yö investoijiin kun ei tiedä kun ne ovat panemassa yritystä ylös ne eivät vielä ole saaneet varmuutta siitä pääsevätkö ne tuulisähkön syöttötariffin piiriin

kyllä ja myös tässä keskustelussa

hyväksyttekö ajatuksen että mikäli mennään perussopimuksen muuttamista merkitseville liittovaltioteille niin suomen kansa saa kansanäänestyksen joka kertoo mitä mieltä kansa asiasta on

vaikka en ollenkaan usko että tämä merkitsee mitään suomen joutumista kauttakulkumaaksi niin on ilman muuta selvää että tämä on tärkeä ja merkityksekäs sopimus mikä nyt viikonvaihteessa allekirjoitetaan

ei pitäisi rahoitusinstituutiossa jäädä epäselvää sen suhteen tuleeko syöttötariffituki vai ei

arvoisa puhemies

sen valiokuntakin on yksiselitteisesti mietintöönsä kirjannut ei käytä tätä sanontaa mutta käytännössä tunnustaa ja tunnistaa sen että se sitä on

nämä olivat paljossa tunnustuksen sanojakin tässä

tästä syystä mielestäni on tavattoman tärkeää että ei vain kahden valiokunnan jäsenet vaan koko eduskunta pääsee jollakin tavalla saamaan selvää mistä tässä on kysymys

niin vähään se raha se kehys mikä nyt näköpiirissä on riittää

arvoisa puhemies

nyt kun minä esitin hänelle hyvin konkreettisen kysymyksen siitä miten on käynyt esikunta ja johtotehtävissä työskentelevän henkilöstön määrän kanssa niin jos ei nyt ihan tarkkaa vastausta pysty sanomaan niin pitävätkö minun lukemani suurin piirtein paikkansa

nyt joutuu sisällön hakemaan naton sivuilta

arvoisa puhemies

samaan aikaan jos sote menee tällä tavalla läpi virtanen kuin nyt tässä esitys on niin se järjestämisalue pihtiputaan kunnalta kysymättä päättää ainakin toistaiseksi vielä ei vain siitä miten valtion rahat otetaan mitkä periaatteessa soteen tulevat pihtiputaalla vaan myös siitä kuinka paljon pihtiputaan kunnan kuntalaisiltaan perimiä veroja käytetään tällä sote alueella

kyllä eduskunnan täytyy tietää

tasan kolme vuotta sitten nuorisotyöttömyyden todettiin olevan suuri yhteiskunnallinen haaste ja ongelma jonka kimppuun pitää voida käydä

käytän molempia käsitteitä

siinä kysymys on siitä totuudesta että markkinaehtoisesti tuulivoima ei ole kilpailukykyistä ja jotta eri syistä kuitenkin löi kun se nähdään eri syistä kuitenkin hyväksi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta niin tuulivoimalle taataan tietty hinta

arvoisa puhemies

koko tämä todistusmenettely ja idea on mielestäni aika hyvä huono esimerkki siitä miten euroopan unionissa eri direktoraatit käyvät kädenvääntöä kuka saa oikeuden sanella mitäkin ja kaikki haluavat että heillä nyt pitää olla jotain aivan erityistä tekemistä sellaista jossa sitä profiilia voisi nostaa

niitä joissa tarvitaan päätöksiä varsin lyhyeksi ajaksi eteenpäin ja niitä joissa pitää kansakunnan ison linjan tulla selväksi pitkäksi aikaa eteenpäin

minä kansanedustajana ja joskus kauan aikaa sitten pikkasen tuon tehtävän hoitajan ominaisuudessa yritin saada ne selville ja minä sain virkamiesteitä nämä lukemat tietooni

siihen me silloin saamiemme ennakkotietojen mukaan olisimme voineet saada ei ollut varmaa mutta voineet saada vielä notifikaation eun komissiosta

seuraavana on edustaja alanko kahiluoto

arvoisa eduskunnan puhemies paikalla olevat toimihenkilöt ja edustaja myllykoski

ei pihtiputaan kunnalle jää siihen valitusoikeutta

arvoisa puhemies

tämä kyllä voi johtaa tilanteeseen jossa jonkun yksittäisen kunnan tilanne sen pihtipuhtaan välttämättä ei ollenkaan mutta kun piti joku kunta ottaa ainakin väliaikaisesti voi johtaa erittäin vaikeaan tilanteeseen

täytyy tunnustaa että oli vähän vaikea löytää ne perustelut minkä takia suomen valtion pitää tämän esityksen tapaan olla rahoittamassa tuulivoiman rakentamista ahvenanmaalle

vielä kerran

kun sanon että nämä isot linjakysymykset jäävät auki perustan tämän arvioni siihen että täällä ovat kuitenkin suurimman hallituspuolueen erittäin merkittävät kansanedustajat kertoneet hyvin selvästi kuinka aktiivisesti ja kuinka vahvasti nato jäsenyys on heidän kuvioissaan mukana

nythän käy aivan niin kuin edustaja myllykoski tässä sanoi

tässä minä yhdyn näihin ajatuksiin mitä täällä on esitetty että tässä kyllä tarvittaisiin tällaista joustoa ja ymmärtämystä sille niin kauan kuin tämä rahoitus on tällä pohjalla

lopputulos oli direktiivi joka luo edellytykset sille että maakohtaisesti rakennetaan sellaisia sovelluksia jotka monin osin ovat sen hankkeen alkuperäistä tarkoitusta vastaan

koskaan suomen historiassa ei ole likimainkaan siis likimainkaan syntynyt niin paljon uusia yrityksiä kuin noiden vuosien aikaan

ylipäänsä voi sanoa että silloin kun on kysymys muutaman euron asiasta joka koskee yksityistä kansalaista tai vaikka koko kansakuntaakin koskevasta asiasta jossa on muutama kymmenen miljoonaa tai joku miljoona niin kyllä meitä on täällä paljon asiasta keskustelemassa

ahvenanmaalle tämäntapaisissa asioissa kuuluu itse hoitaa oma energiatarjontansa tai oma energiahankintansa

tässäkin tapauksessa näitten kertoimien osalta osa kertoimista on sellaisia että ne esimerkiksi päästöjen vähentämisen kannalta ovat päinvastaisia kuin mihinkä pohjimmiltaan pyritään ja niin kuin tuossa tuli jo esille edustaja tynkkysenkin puheenvuorossa nehän voivat suorastaan edistää päästöllisten polttoaineiden käyttöä silloin kun niitten käyttö sattuu tapahtumaan tässä tapauksessa kaukolämpöjärjestelmän kautta

ja jaan sen käsityksen että työllisyyden kannalta näillä yrityksillä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on suuri merkitys vaikkakin tässä tapauksessa kun näitä näin paljon syntyi aika suuri osa oli yhden henkilön tai kahden henkilön yrityksiä mutta niillä oli työllisyyden kannalta oma merkityksensä

arvoisa puhemies

viime vaalikaudella syntyi raamiratkaisu ja kun katsotaan taaksepäin tuloratkaisuja se pahin joka vei meidän kilpailukykyä ei ollut raamiratkaisu vaan sitä edeltävä ratkaisu eikö niin

tässä kysymys on koko suomen talouden kannalta erittäin tärkeästä aihealueesta suomalaisen viennin rahoitukseen liittyvistä asioista

mutta jos olisi vähän parempi tämä tuki esimerkiksi kaksinkertainen niin voisi olla että se kannattaisi siellä paikan päällä sitten tehdä chp tuotantona sähköksi ja lämmöksi edellyttäen että sille lämmölle löytyy kysyntää jolloin se energia siitä puusta lähtisi heti siihen piuhaan joka sähkönä veisi sen ettei kuorma autojen tarvitse ajaa sieltä paikkakunnalta x sen yrityksen y pihasta näitä jakeita sinne ouluun sitä varten että siellä tehdään sähköä ja lämpöä

arvoisa puhemies

vielä

nyt suomen talouden kilpailukyvyn ja selviytymisen kannalta olisi ollut tavattoman tärkeää tietää tässä yhteydessä miten mennään eteenpäin seuraava vuosi taikka kaksi ja uskon että siinä työmarkkinajärjestöt jos ne olisivat voineet luottaa teihin hallitukseen olisivat olleet valmiita tekemään vastuullisia päätöksiä ja sen jälkeen meillä täällä eri asioista eduskunnassa päätettäessä olisi ollut paljon vahvempi selkänoja luottaa siihen miten asiat tulevat olemaan

edustaja kauma edellä hyvin kuvasi muutamaa keskeistä kohtaa tässä hallituksen esityksessä jotka ensin perustuslakivaliokunnassa ja sitten talousvaliokunnassa saivat vähän enemmän huomiota

jos siitä maailman kysynnästä nyt vaikkapa promille alkajaisiksi taikka sitten vaikka puoli prosenttiakaan kyettäisiin saamaan meille tai muutama promillekaan niin sekin olisi todella iso asia

arvoisa puhemies

näistä eri tukimuodoista mitä tässä uusiutuvalle ollaan esittämässä ylivoimaisesti eniten näillä näkymillä rahaa vie tämä tuulivoiman takuuhintajärjestelmä

en jatka enempää

toivon että jos vielä nyt näillä viimeisillään hallitus jotain jaksaa vedellä sellaista jolla puuttuu tähän ilmiöön joka kaiken aikaa kärjistyy siis kuukausi kuukaudelta joka kerta nämä luvut ovat menneet huonompaan suuntaan niin se vielä yrittää edes jotain tehdä

minä arvaan että kaikki edustajat ovat läpikotaisin käyneet tämän esityksen läpi ja tuntevat tarkasti sen mistä viennin rahoituksessa on kysymys ja minkälaisiin vastuisiin suomalaisen veronmaksajan nimissä suomen valtio nyt sitoutuu näissä järjestelyissä

arvoisa puhemies

ylipäänsä kysymyshän tässä on nyt siitä että tällä esityksellä täsmennetään sääntelyä tällä alalla ydinturvallisuusvalvonnassa siis vastaamaan sitä kehitystä ja niitä kehitystarpeita mitä tämä ala vaatii

heinäluoman esittämään ajatukseen siitä että nyt on niin kuin oivallinen tilaisuus käydä keskustelua venäläisten kanssa itämeren tilaan liittyvistä asioista

arvoisa puhemies

jonkun verran tarvitaan toki tähän pienpuun takuuhin tajärjestelmäänkin huomattavan huomattavan paljon vähemmän ja vielä vähemmän sitten metsähakevoimaloiden muuttuvahintaiseen sähkön tuotantotukeen

mutta me päinvastoin menetämme sitä markkinasiivua kahdesta syystä kaiken aikaa

mutta tämän pyrkimyksen lisäksi kysymys on myös siitä että tämän ahvenanmaan sähköhuollon kannalta tärkeää on paitsi yhteys ruotsiin myös nyt paraikaa sinne valmistumassa oleva kaapeli tänne suomen mantereen puolelle jolloin myöskin voidaan sanoa että ahvenanmaan sähköhuolto voi jatkossa tapahtua osin myös suomen kautta mutta myös toisinpäin ennen pitkää ymmärrän näin tarvittaessa niin että sieltä ahvenanmaalta voidaan tuoda sähköä myöskin suomeen

arvoisa puhemies

tässä on hallituksen esitys jossa idea on siirtää mekin matkailun edistämiskeskuksen tehtävät osaksi finpron tehtäviä tavallaan idea siitä että finpron organisaatiossa joka on huomattavasti laveammalla ja laajemmalla alueella kuin mihin konsanaan tällä hetkellä mekin ikään kuin lonkerot voivat ulottua tämän uuden sateenvarjon alla mekin alkuperäinen tehtävä saisi lisää resursseja ja voimavaroja yhteyksiä ja myöskin tällaisia organisatorisia puitteita

sisäministeri vienyt ministerinä puhevuoroja ministeripuhevuoron aikana nyt ministerillä puheenvuoro ja ministerin puheenvuoron jälkeen sitten ne edustajat jotka haluavat vielä käyttää vastauspuheenvuoroja hetimmiten sen jälkeen ylös ja v painiketta

minusta on nyt mutta kaikkina muina hetkinäkin aivan yhtä oivallinen tilaisuus

arvoisa puhemies

jonkun verran tuohon suuntaan voidaan liikkua ei

ja kun samaan aikaan meidän yksikköhintakustannukset nousevat muita maita huomattavasti enemmän meidän tärkeimpiä kilpailijamaita enemmän näiden kahden asian yhteisvaikutus suomalaisen työn ja yrittäjyyden menestysmahdollisuuksiin on todella murskaava

minä ymmärrän että tämä vihreitten puoluekokouksen kritiikki ekta kohtaan olisi ollut ikään kuin oikeutettu jos te olisitte itsekriittisesti sanoneet että te olette olleet mukana tekemässä ihan vääriä ratkaisuja

niin kuin aikaisemmin täällä sanoin enempää energiatehokkuuden kuin myöskään päästöjen kannalta sillä että ne ovat ulkona tästä menettelystä ei ole kyllä käytännössä mitään merkitystä

tässä laissa stukin tarkastustoiminnassa avustavien yksityisten toimijoiden toimintaa sitä koskevaa sääntelyä nyt sitten tarkistetaan niin että tarkastuslaitosten ja testauslaitosten toimenkuvaa laajennetaan jonkin verran

sen jotenkin korostaminen että nyt kun on niin kuin tämä suostumus tässä käsittelyssä niin se antaa jotenkin niin kuin meille erinomaisen tilaisuuden että me voimme jotenkin sillä suostumusratkaisulla niin kuin jotenkin painostaa kavereita keskustelemaan näin se ei ole

siinä toki selostetaan sitä toimintaympäristöä mikä taloudessa ja erityisesti rahapolitiikassa on vallinnut euroopassa ja myöskin suomessa eikä niihin faktoihin eikä ylipäänsä suomen pankin hallintoon ja sen toimivuuteen ole ollut erityistä huomautettavaa ei oikeastaan minkäänlaista huomautettavaa todellakaan ei

nyt on sitten yleiskeskustelu

arvoisa puhemies

tätä tehtävää

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksena kiva aloitteiseen sisään

sen debattivaiheen jälkeen siirrymme sitten varsinaisiin puheenvuoroihin

nyt ei siihen meillä olisi varaa

vielä kerran myöskin palaan tähän kun täällä edustaja niinistö sanoi että tämän järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman luotettava ja sitten hän puhui sen puolesta että todellinen kulutus on se joka antaa sen luotettavuuden

arvoisa puhemies

tässä esitetään järjestelyjä joilla pyritään paikkaamaan se tosiasia että kansainvälisen finanssikriisin seurauksena on syntynyt tietty tilanne koko maailmassa niille yrityksille jotka vievät tuotteita joilla on ostaja maailman toisella puolella ja näiden ostajien kaupan ovat tavallisesti rahoittaneet erilaiset tällaiset rahoitusinstrumentit investointipankit ja muut rahoitusyhteisöt

minä haluan kuitenkin huomauttaa että suomen kuntaliitto julkistaa tarkat tilastot siitä kuinka paljon maksaa joka ikisessä suomen kunnassa erilaisten palveluiden tuottaminen

tämä mielestäni on väärin